on myös huomioitava että pohjoismaisessa vertailussa suomalaiset lapset ovat selkeästi vähemmän päivähoidossa kuin ikätoverinsa ruotsissa norjassa tai tanskassa

hän joutuu jälleen repimään ne samat haavat auki kun hän on todennäköisesti pikkasen pystynyt käsittelemään sitä asiaa ja ehkä vähän unohtamaankin mutta ei sitten revitään kaikki haavat auki vielä pahimmillaan niin että syytetyn avustaja epäilee uhrin kertomusta syyllistää hänet ja väheksyy häntä eli päälle tulee vielä syyllisyys

silloin jossain muodossa varmaan talo eduskunta joutuu käsittelemään mitä asiassa näin laajemmin ottaen tehdään

pikemminkin se huomautus tai varoitus kuuluisi tälle salille että me emme ole järjestäneet sinne resursseja näiden uupuneiden virkamiesten hyvinvoinnin parantamiseksi ja toki kansalaisten oikeusturvankin parantamiseksi

mutta se mitä lakivaliokunta on tehnyt on tehty huolella se on tehty niissä rajoissa joita eduskunta ja hallitus ovat edellyttäneet

minun mielestäni kun tämä pääasia viime kaudella päätettiin nämä lainmuutokset joita tässä on käsitelty ja mietinnössä esitelty ovat välttämättömiä kaikkien edun kannalta

se olisi kaikkien etu etenkin lasten etu

on ihan loistavaa että nyt pystyy parhaimmillaan tallenteen perusteella käsittelemään asioita sekä käräjä että hovioikeuksissa ja toivon että tähänkin tulisi lisää käyttömahdollisuuksia

on ihan hienoa että poliisille rakennetaan tiettyjä hälytysjärjestelmiä jos talousrikosjuttu on liian pitkään esitutkinnassa varmaan sitten pitäisi syyttäjille ja oikeuslaitokselle ihan samanlaiset järjestelmät saada

huomattavaa onkin että esityksessä ei olla pienentämässä kotihoidon tuen määrää euroissa eikä lyhentämässä aikaa

esimerkiksi jälleen tulee mieleen että jos on joutunut asianomistajaksi vaikka jonkun rikollisryhmän tekemän rikoksen kohteeksi niin uskaltaako silloin oikeudessa todella kertoa niitä asioita

siis ei olla pienentämässä kotihoidon tuen määrää euroissa eikä lyhentämässä aikaa

vaikka usein väitetään että poliisi on se tulppa joka aiheuttaa näitä pitkittyneitä prosesseja niin näinhän se ei suinkaan ole vaan tämä on pyhä kolmiyhteys joka prosessi pitää saada toimimaan

keskusta välikysymyksensä mukaan näkee että suomi nousee vain työllä ja haluaa edistää vanhempien työssäkäyntiä

arvoisa herra puhemies

kokoomuksen eduskuntaryhmä tukee hallitusta tässä lapsiperheiden tukien muutoksien valmistelussa täysin rinnoin

lakivaliokunnassa on parhaillaan käsittelyssä syyteneuvotteluasia johon on otettu tämmöisiä amerikkalaismallisia kaupankäyntielementtejä mukaan ja aineellisen totuuden etsintä on unohtunut

nyt ikävä kyllä tässäkin hallituksen esityksessä on pikkasen tämä aineellisen totuuden etsiminen hämärtynyt nimenomaan kun puhutaan tästä todisteesta joka on saatu lainvastaisesti ja se olisi painavista syistä jätettävä hyödyntämättä

no ihan elävään elämään kun mennään niin ajatellaan että toki näitä todisteita voi moni muukin ja monessa muussa vaiheessa hankkia laittomasti mutta entä poliisi joka toimii heti rikoksen tapahduttua puutteellisilla tiedoilla tekeepä vaikka kotietsinnän sen hetken tietojen valossa aivan oikeilla tiedoilla johonkin tiettyyn asuntoon

mutta mitäpäs jos jälkeenpäin ilmeneekin että poliisi on mennyt väärin perustein sinne asuntoon kotietsinnälle siis jälkeenpäin ilmenee

minä tiedän että tässä puhutaan painavista syistä mutta minä pelkään että tässä avataan semmoinen vaaran lähde josta oikeudessa kyllä taistellaan moneen moneen kertaan vielä monessa asiassa

hallitushan on lisännyt poliisin rahoitusta jatkuvasti se on ihan hienoa tässä taloustilanteessa ja on myös sitoutunut siihen että päälliköitä vähennetään no nyt he ehkä saattavat vähentyä ihan luonnollisen poistumankin kautta ja siirretään enemmän väkeä kentälle tutkintaan ja lupahallintoon

eli tämä on vähän kanssa semmoista amerikkalaismallista oikeusjärjestelmää jota meidän tähän hyvään nykyiseen oikeusjärjestelmäämme koetetaan väkisin syöttää tietyillä joko ihmisoikeusperusteilla tai sitten säästöperusteilla jotka eivät minun mielestäni edes pidä paikkaansa

ja etenkin jos tähän kotietsintäasiaan mennään niin totta kai jos joku tekee laittoman kotietsinnän virkamies joutuu siitä vastaamaan mutta meillähän on nyt tullut tässä ihan uusi laki että ihminen voi viedä häneen kohdistetun kotietsinnän tuomioistuimen tutkittavaksi ja päätettäväksi

mikä on rahoitus mitä siihen satsataan

mutta huoleni liittyy siihen että olen saanut kymmeniä viestejä kentältä että lokaa heitetään poliisin yksiköiden välillä

silloin sosiaaliviranomainen ei saanut ilmoittaa poliisille jos perheessä pahoinpideltiin lasta tai vauvaa tai lasta käytettiin seksuaalisesti hyväksi

mikä on kansainvälisen yhteistyön muoto pohjoismainen yhteistyö yhteistyö nato jäsenmaiden kanssa ja mitä pitää jatkossa tehdä jotta saadaan tältä osin suomen tilanne hyvälle tasolle

on epätervettä kilpailua julkisuudessa mollataan toisia työilmapiiri on huono ja poliisit haluaisivat tehdä rauhassa sitä arvokasta työtä kansalaisten eteen

sehän on hyvä oikeussuojakeino ja siinähän on muutamia tapauksia joissa oikeus on todennut että kotietsintä on ollut laiton ja uhri on saanut korvauksia

tämä on loistava systeemi niin että siinä mielessä olen vähän kyllä skeptinen tämän suhteen että tässä avataan vaaran lähde tähän todisteiden hyödyntämiseen

nythän laki on muuttunut niin että sosiaaliviranomainen on velvollinen ilmoittamaan nämä pahoinpitelytapaukset ja seksuaaliset hyväksikäytöt poliisille niin kuin pitääkin olla ehdottomasti

arvoisa herra puhemies

kun puhutaan tästä seksuaalirikollisten lääkehoidosta niin se on ihan hieno asia ja on hienoa että semmoisia ihmisiä löytyy jotka siihen vapaaehtoisesti sitoutuvat

mutta tässä tilanteessa nyt ollaan vähän yhtä hullunkurisessa tilanteessa että sosiaaliviranomainen havaitsee väärinkäytöksiä liittyen toimeentulotukeen ja hänellä ei ole oma aloitteista oikeutta ilmoittaa tästä asianomaiselle viranomaiselle

mitä tuossa esitettiin näistä kotietsinnöistä niin ei tässä semmoista tarkoitus pyhittää keinot ideaa missään tapauksessa viranomaisilla ole sen tiedän

poliisi ja muut viranomaiset tekevät lukuisia ja lukuisia kotietsintöjä vuosittain ja niistä muutamista todetaan että ne ovat laittomia ja useimmiten niissäkin on käynyt ihan inhimillinen virhe tai on toimittu väärän tiedon valossa

nyt tässä käy niin että sosiaaliviranomainen tutkii nämä maassaolon edellytykset ja tekee sen jälkeen hallintopäätöksen ja sehän ei voi olla oikein suomen kaltaisessa valtiossa

he ovat vaarallisia seksuaalirikollisia ja heitä ei voi sanoa ikävä kyllä voi koko loppuelämäänsä pitää kuitenkaan vankilassa vaan se raja tulee vastaan

mutta niitä jotka olivat näistä kotietsinnöistä ja niiden määrästä huolissaan tässä voin lohduttaa sillä että niiden määrä kyllä tulee varmuudella vähenemään on jo vähentynyt koska poliiseja ei enää ole niitä kotietsintöjä suorittamaan tuolla kentällä vaan määrä vähenee ja kotietsintöjen määrä vähenee sitä kautta etenkin kun muotomääräykset on nykyisin tehty niin vaikeiksi että kotietsintä on todella todella työläs suorittaa ja vaatii paljon resursseja

kyllä kummeksun arvoisan ministerin kantaa siitä että se on epäinhimillistä

minun mielestäni lähinnä sakon muuntorangaistuksen puuttuminen on epäinhimillistä rehellisiä yrittäjiä kohtaan koska yrittäjä saattaa menettää jopa päivän tulonsa kun näpistelijä käy kaupassa eikä se mitään hän ei saa edes oikeutta koska sakkoa ei ole pakko maksaa

pikemminkin pidän tätä hyvin epäinhimillisenä niitä lapsia kohtaan joita on raiskattu näiden tekijöiden toimesta useita kun tunnettu tosiasia on että näillä henkilöillä on hyvin suuri rikoksen uusimisriski jotka on tuomittu toistuvista lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista he kuitenkin jatkavat sitä tekoaan

lastensuojelussa ensisijaisen keinon pitää olla aina ennaltaehkäisy mutta siitä huolimatta pitää olla käytössä kovempia keinoja silloin kun tulee epäilys lapsen kaltoinkohtelusta

tämä olisi nimenomaan tällainen rehellinen ja oikeudenmukainen asia

meidän pitää auttaa sellaisia ulkomaalaisia ihmisiä jotka ihan oikeasti apua tarvitsevat mutta ei meidän tarvitse auttaa ihmisiä jos he täällä käyttävät hyväksi meidän hyvää sosiaalijärjestelmäämme

tässä äskeiseen vastaukseen sanoisin että kun opettaja esimerkiksi havaitsee lapseen kohdistuneen pahoinpitelyn hän tekee siitä lastensuojeluilmoituksen ja sen jälkeen hän ikävä kyllä useimmiten saa vanhemmat ja näiden asianajajan kimppuunsa

kuten edustaja zyskowicz sanoi lakia on ehdottomasti muutettava tähän suuntaan että sosiaaliviranomaisella pitää olla velvollisuus ilmoittaa tällaisesta väärinkäytöksestä

jos mietitään kumman etu on suurempi niin kuin edustaja zyskowicz aika selkeästi sanoi rikollisen oikeus nyt ikävä kyllä taitaa sitten ajaa uhrin oikeuksien yli valitettavasti

siis kysynkin mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä jotta esimerkiksi päiväkoteihin kouluihin saataisiin tämmöinen talon tapa talon malli joka on käytössä esimerkiksi lasten ja nuorten sairaalassa helsingissä ja joka on toiminut hyvin

nämä näpistelijät jo nyt nauravat poliisille kun poliisi kirjoittaa sakon mutta voi kuvitella sen jälkeen että jos poliisi kirjoittaa rikesakon niin se nauru on entistä kovempaa ja kauheampaa

kuten sanoin tämä koskettaisi vain pientä osaa rikoksentekijöistä niitä vaarallisimpia ja pahimpia

sillä että rikesakko pannaan ulosottoon jossain vaiheessa ei ole todellakaan pienintäkään merkitystä ihmiselle joka toistuvasti näpistelee

tähän talon tapaan tehtäisiin ohjeistus missä tapauksissa ilmoitus tehdään ja mikä parasta tämä ilmoitus tehtäisiin sen talon kanssa kollektiivisesti eikä yksittäinen opettaja joutuisi vastuuseen

toivoisin että arvoisa ministeri vielä uudestaan pohtisi asiaa olisiko tällaisen asian eteenpäin vieminen mitenkään mahdollista tällä hallituskaudella jotta saataisiin etenkin lasten seksuaaliset hyväksikäytöt ja raiskaukset vähenemään

arvoisa edustaja östman ihan hallituksen puolesta en pysty vastaamaan mutta lakivaliokunnan puolesta vastaan kyllä että viime syksynä kun tätä hallituksen esitystä käsittelimme tämä kansalaisaloite niin sanottu aito avioliitto ei vielä ollut valmis ja käsittääkseni se ei ole vieläkään saapunut tähän taloon

nyt täytyy kyllä muistaa se että ei tässä köyhyydestä rangaista vaan rikoksesta rangaistaan ja sen takia olen lämpimästi sitä mieltä että hallituksen esityksen mukaisesti sakon muuntorangaistus mielellään muodossa tai toisessa pitää palauttaa

täytyy muistaa kuinka eduskunta velvoitti toimimaan näissä asioissa ripeästi ja nopeasti ja lakivaliokunta on näin toiminut

jos sitten jotain muutoksia tapahtuu siihen peruslainsäädäntöön kansalaisaloitteen myötä niin toki se silloin vaikuttaa myös näihin lakeihin jos tällaista tapahtuu

vaikka kotikaupunkini espoo nyt ei ehkä suomen suurin vilja aitta missään tapauksessa taida ollakaan niin kyllä sielläkin merkittäviä tekoja tehdään lähiruuan tuottamiseksi

lait tulevat voimaan samana päivänä kuin sakon ja rikesakon määräämisestä annettu laki jonka voimaantulosta säädetään erikseen lailla

nimittäin kuluttajat ovat muodostaneet tämmöisiä pieniä viljelypalstoja joita he rakkaudella hoitavat ja joilla tuottavat merkityksellisesti lähiruokaa

miten hallitus voisi tukea tämmöistä osuustoimintatyyppistä toimintaa ja minkälaisia edistäviä toimia te voisitte tällaisen eteen tehdä

lakivaliokunnan mietinnössä todetaan se että tuomioistuimen tuomitsemat sakot voidaan nykyisin muuntaa vankeudeksi niin kuin pitääkin olla mutta ongelma on että rangaistusmääräysmenettelyssä annettuja sakkoja ei voida

rangaistusmääräysmenettelyssä määrättyjen sakkojen muuntokelvottomuutta on pidetty ongelmallisena toistuvasti sakkorikoksiin syyllistyvien varattomien henkilöiden kohdalta

tällaisissa tapauksissa henkilö voi käytännössä jäädä ilman rangaistusta ja pahin ongelma on se että tämmöiset sanotaan rehelliset yrittäjät rehelliset kauppiaat jäävät ilman oikeudenmukaisuutta oikeuden päätöstä

suomalaisen maanpuolustuksen eräs vahvuus on se että viranomaiset toimivat yhdessä

sen lisäksi meillä on vapaaehtoista pelastuspalvelua täydennyspoliiseja monia muita innokkaita vapaaehtoisjärjestöjä jotka tekevät kadonneiden henkilöiden etsintää ensiapua mutta myös harjoittelevat tätä reserviläistoimintaa tätä voi sanoa kovaa toimintaa

samalla se rapauttaa rikosoikeusjärjestelmän uskottavuutta lainkuuliaisuutta ja myös uskoa meidän oikeusjärjestelmäämme kun rikoksentekijä jää ilman rangaistusta

rikoksesta epäiltynä on keski ikäinen mies joka julkisuudessa olleiden tietojen mukaan valitsi uhrinsa täysin satunnaisesti mielivaltaisesti

mutta se mikä on ongelma

pahimmillaan hän siinä rikoksen uhrin edessä ilmoittaa että te ette voi minulle mitään ja pahimmillaan repii sen poliisin määräämän rangaistusmääräyksen

mikä peikko tässä nyt nähdään

motiiviksi hän kertoi halunsa päästä mielisairaalaan

yhteistyöhän on voimaa

myös viime aikoina esillä olleissa surullisiksi ilmiöiksi muodostuneissa perhesurmissa on ilmennyt että rikoksentekijä on jo hakenut apua mielenterveysongelmiinsa mutta ei ole sitä saanut

arvoisa herra puhemies

tässä nyt kumottavassa hallituksen esityksessä oli tavoitteena lieventää jyrkkää erottelua rangaistusmääräys ja tuomioistuinmenettelyssä määrättyjen sakkojen välillä sekä näin edistää rikosoikeusjärjestelmän uskottavuutta sekä lain ja kieltojen noudattamista

se on kysymykseni

samoin joitakin vuosia sitten tapahtuneissa täysin sivullisiin kohdistuneissa murhissa muun muassa keravan koripalloilijatytön murhassa helsingin metron kirvesmurhassa ja pasilassa tapahtuneessa sauvakävelijävanhuksen murhassa rikoksentekijä on tehnyt tekonsa siksi että pääsisi hoitoon mielenterveysongelmiensa vuoksi

mitä hallitus aikoo tehdä riittävien mielenterveyspalvelujen tarjoamiseksi etenkin niitä pyytäville ja täysin viattomiin ja sivullisiin kohdistuneiden vakavien väkivaltatekojen estämiseksi

mutta nyt tässä onneksi toteutuu vähän laajempikin paketti

toinen haaste liittyen tähän kalleuteen oli se että tämä järjestelmä joka olisi saatettu voimaan olisi ollut erittäin byrokraattinen erittäin hankala ja sitä kautta erittäin kallis ja näin ei voi olla

muistan kun itse viisi kuusi vuotta sitten edellisessä ammatissani ehdotin tämmöisiä samankaltaisia pykäliä niin oikeusoppineet jyräsivät minut täysin tsunamin lailla että tämmöisiä ei voi säätää

nyt onneksi ollaan tässä tilanteessa

myös seuraamusjärjestelmiltään se olisi ollut osittain tehoton

haluan ottaa tässä ihan elävästä elämästä esimerkin

nyt sitten lakivaliokunta mietinnössään esittää toiveita tässä vaiheessa poliisin suuntaan

on tapaus jossa liikekumppanit riitaantuvat ja liikekumppani a hankkii virosta kuinka ollakaan tekijän murhaamaan liikekumppani bn

tässä on tehty jo tekosuunnitelma eli autolla ajetaan ylitse suojatiellä vielä muistamani mukaan ja sen lisäksi maksetaan tietty summa rahaa tälle tekijälle ja tehdään sopimus

sitten lakivaliokunta edellyttää

ja tässä on pohjalla aikaisemman eduskunnan lausuma jonka mukaan hallituksen edellytetään viipymättä selvittävän mahdollisuudet keventää ja yksinkertaistaa sakon muuntorangaistusmenettelyä ja sitä edeltäviä vaiheita ja valmistelevan tarvittavat ehdotukset annettavaksi samanaikaisesti eduskunnalle sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain voimaanpanoa koskevan lakiehdotuksen kanssa

hallituksen esitys ja lakivaliokunnan mietintö valvotusta koevapaudesta on lähtökohtaisesti hyvä kunhan se täyttää muutamat edellytykset

poliisi ottaa kiinni tämän tekijän eli torpedon ja tämän joka on tähän tekoon palkannut tämän tekijämiehen

missään tapauksessa valvotun koevapauden ei pidä olla vankeusrangaistuksen korvike vaan sellainen täydentävä keino että vanki sopeutetaan siviilimaailmaan erilaisin tukitoimin niin kuin tässä esitetään

lakivaliokunta edelleen korostaa tätä uudistustyön merkitystä ja kiirehtii tätä hankkeen valmistelua ja lakivaliokunnan mielestä tulee pohtia ennakkoluulottomasti myös eri viranomaisten rooleja ja tarvittavaa työpanosta sekä myös seuraamuksia

samoin valvotussa koevapaudessa pitää olla ehdottoman tärkeää se valvonta

ihmettelen että onko todella niin että yhteiskunta on tähän asti ollut näin hampaaton etenkin kun poliisi ei ole voinut tehdä edes kotietsintää muun muassa kotietsintää sen selvittämiseksi että liittyykö tähän suunnitelmaan vaikka joitain muita henkilöitä

tämä tarkoittaa sitä kuten alussa jo sanoin että missään tapauksessa sakon muuntorangaistusasiaa ei ole haudattu mutta tulevan vuoden aikana on saatava uusi laki voimaan ja sen lain on oltava entistä kevyempi vähemmän byrokraattinen halvempi sekä seuraamusten pitää olla parempia kuin nykyisessä

mutta se ei missään tapauksessa korvaa sitä että on eläviä ihmisiä vanginvartijoita jotka käyvät valvomassa mitä tälle koevapaudessa olevalle henkilölle aivan oikeasti kuuluu mikä hänen kuntonsa on onko hän päihtynyt koska päihteettömyys on ehdoton velvoite koevapauteen ja mitä hän muutenkin miettii

mutta onneksi nyt tämä laki toivottavasti tulee voimaan ensi vuoden alussa ja nämä kaikki asiat pystytään selvittämään hyvin ja ennen kaikkea nämä tekijät joutuvat oikeuden eteen vastuuseen näistä vakavista rikoksistaan